arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksen taustalla ampuma aselain muuttamiseksi ovat toisaalta ykn järjestäytyneen rikollisuuden torjunta sekä toisaalta jokelan ja kauhajoen traagiset koulusurmat jotka nopeuttivat hallituksen esityksen valmistelua

kiirettä on osaksi moitittu syyksi lakiesityksessä todettuihin puutteisiin

valiokuntakäsittelyssä ehkä tärkein muutos oli se että esityksestä karsittiin kohta joka olisi sallinut poliisin tarkistaa aseiden säilyttämistä

nytkin voidaan aseet ottaa haltuun ja lupien peruutusmenettely käynnistää jos epäillään ettei aseita säilytetä asianmukaisesti

toinen muutos aseluvan hankkimiseen ei tarvita jäsenyyttä ampumaseurasta juontaa juurensa perustuslakivaliokunnan antamaan lausuntoon

nyt ei tarvita ampumaseuran jäsenyyttä vaan ampumaseuran ampuma asekouluttaja antaa todistuksen luvanhakijan harrastuksen aktiivisuudesta aseluvan myöntämistä varten

tällainen harrastaminen vaatii luonnollisesti turvallisia harjoituspaikkoja

hallintovaliokunta lausumassaan edellyttää että maassamme huolehditaan riittävästä ampumarataverkostosta

tämä on hyvä lausuma

mietinnön valmistumisen jälkeen isoin kohu on tullut esityksestä että lääkäreillä on oikeus ilmoittaa salassapitosäännösten estämättä poliisille henkilöstä joka on sopimaton pitämään asetta hallussaan

hallintovaliokunnan mielestä pelkkä ilmoitus ei riitä

noin eräharrastajana ja ampumaurheilua ihan suhteellisen tiiviisti seuraavana minusta on hyvä asia se että aselain uudistus ei vaikuta nykyisin toistaiseksi voimassa oleviin aselupiin nyt voimassa olevat luvat säilyvät

aivan kuten äsken kuultiin ainoastaan luola ja loukkupyynnissä siinä

puhuu uusien uuden luvan uusia lupia ei saada näille automaattiaseille vaan kertaladattaville pienoispistoolille ja pienoisrevolverille niin että tämä muutos tässä tulee

hallussapitoluvat pitkiin ampuma aseisiin myönnetään nykyiseen tapaan pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevina

pitkä käsittelyaika valiokunnassa ja runsas yleisönosastokirjoittelu on ollut leimaa antavaa aselain uusimiselle

mielestäni niin metsästäjät kuin ampumaharrastajat voivat vastaisuudessa harrastaa lempiharrastuksiaan uusi aselaki ei harrastusta rajaa

tuhkan käytöstä metsämaan maanparannusaineena on tehty kokeita ja sillä tavalla saadaan happamuutta poistettua ja tuhka toimii samalla myöskin lannoitteena

kysynkin arvoisalta ministeriltä

onko mitään estettä sille että syntyvää tuhkaa käytettäisiin kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiseksi terveyslannoitteeksi ja samalla estettäisiin se että tuhkasta tulisi jätettä vaan se olisi hakkeen sivutuote

arvoisa puhemies

aluehallinnon uudistus menee aivan kuten ministeri kertoi kovaa vauhtia eteenpäin

tuleviin elyihin ja alluihin on tulossa erityisesti koulutuksen ennakointiin liittyviä tehtäviä

elyihin on tulossa ammattikoulutuksen aikuiskoulutuksen ja ammattikorkeakoulun ennakointia

alluunkin tulee koulutusasiaa muun muassa ennakointia

arvoisa ministeri

millaiseksi arvioitte tulevien yksikköjen koulutusosaamisen tason tällä hetkellä ja miten koulutusosaajia näihin yksiköihin saadaan sitten lisää

arvoisa rouva puhemies

oudolta paksulta ja myöskin hihasta vedetyltä kyllä vaikutti edustajakollega saarisen äskeinen väite että vanhasen toisen hallituksen ministerit ja myös hallitusrintaman kansanedustajat suosisivat harmaata taloutta

kyllä meillä ehdottomasti näiltä omilta kansalaisilta ja myöskin maahan muuttavilta odotetaan lainsäädännön noudattamista ja ainakin oma ehdoton tavoitteeni on että fair play toteutuu myöskin työmarkkinoilla

kansainvälisen taloudellisen laman seurauksena valtion velanoton tarve on kasvanut elvytyksen toteuttamisen ja myös kasvaneen työttömyyden menoihin

menokehyksen painopisteet ovat oman arvopohjani näkökulmasta hyvin valittuja ja niitä ovat sosiaaliturvan kehittäminen osaamisen edistäminen t k toiminta sekä ilmasto ja energiapolitiikka

aivan näihin painopistealoihin liittyen yhdyn keskustan ryhmäpuheenvuorossa nostettuun huoleen korkeakoulun rakenteellisen uudistuksen kovalla kädellä kaavailtuun remonttiin liittyvästä riskistä

arvoisa puhemies

hallituksen esitys laiksi suomen metsäkeskuksesta on noin vuoden ajan hartaasti odotettu esitys

perustettavalle suomen metsäkeskukselle luodaan vahva strateginen asema metsiin liittyvän elinkeinotoiminnan edistämisessä

alueellista kehitystä myönteisesti tukeneen järjestelmän riisuminen vie työkaluja ja henkeä koko kehitystyöltä

käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä on tavoitteena parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä mahdollisuuksia selvittää opiskelijoiden soveltuvuutta alalle

esitys koskee ammatillista koulutusta ammatillista aikuiskoulutusta ammattikorkeakoulua ja yliopistoa

näin on myös tehtävä korkeakoulujen osalta tasa arvoinen koulutustarjonta ja muutenkin tasapainoinen aluekehittäminen on talouslamasta tointuvan suomen vahvuus

perustettavaan metsäkeskukseen siirretään osa metsätalouden kehittämiskeskus tapion nykyisistä tehtävistä

aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja tuossa äsken yksityiskohtaisesti kertoi tässä on isoista asioista kysymys

ihan pääpiirteissään totean vaan että tässä lakeihin tehdään säännöksiä joiden perusteella opiskeluoikeus opinnoissa voidaan peruuttaa

toinen huolenaihe joka on otettu esille myös mietinnössä on liikenneinfran ratkaisu

raideliikenteessä yksissä tuumin tässä salissa kannamme huolta seinäjokioulu radan peruskunnostuksesta ja samalla koko osuuden rakentamisesta kaksiraiteiseksi

toiminnassa pyritään noudattamaan julkisuusperiaatetta julkisesta hallintotehtävästä kun on kysymys

opiskelija voi vaarantaa toistuvasti oppimisessa tai harjoittelussa toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden

epääminen voi johtua myös opiskelijan terveyden tai toimintakyvyn heikkouksista jolloin opiskelijaksi ottamisen edellytykset eivät täyty

raideliikenteessä maamme ykköskohde on vietävä vauhdilla kokonaishankkeena maaliin elikkä ouluun saakka

johtokunnassa tulee olla toiminnan kannalta keskeinen asiantuntemus

toki raide ja tiehankkeiden jotka jo nyt ovat odottaneet toteutumista siirto hamaan tulevaisuuteen ei tyydytä meitä edustajia puhumattakaan kentästä

opiskelijapaikan epäämiseen voivat myös johtaa sukupuolisiveellisyyttä loukkaava tuomio seksuaalirikos sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset

siinä tulee olla edustettuina valtion metsänomistajien yritystoiminnan kehittämistoiminnan ja henkilöstön edustajat

se on minusta hyvä että opiskelijan kanssa voidaan sopia siitä että opinnot jatkuvat jollakin muulla sopivalla koulutusalalla

johtaja olisi aluejohtajien esimies

kun tässä on mietitty sitä mikä olisi sopiva paikka tälle metsäkeskukselle lahti ja joensuu ovat saaneet jo kannatusta niin yhtenä vaihtoehtona oulu voisi myöskin tulla kysymykseen

lähitulevaisuudessa energiapaketin päätösten toimeenpano tuo työtä ja toimeentuloa uusiutuvan energian kautta koko maahan

tämä on tärkeää käytännön tehtävissä työssäoppimisessa ja harjoittelussa

arvoisa puhemies

meillä on vahva luonnontieteisiin suuntautunut yliopisto ja myöskin metsäntutkimusasema on nyt siirtynyt sinne yliopiston piiriin

työttömyys on talouden rattaiden hidastumisen myötä kasvanut mutta ei niin synkäksi kuin ennakkoon pelättiin

näihin sanoisinko äärimmäisiin esityksiin ovat johtaneet elävässä elämässä sattuneet tapaukset ja väärinkäytökset

asian käsittelyssä valiokunnassa voidaan varmaankin pureutua yksityiskohtiin ja tarvittaessa vielä hioa niitä aivan kuten ed

peltonen tuossa omassa puheenvuorossaan otti myös esille

arvoisa puhemies

me salissa varmaankin kaikki toivomme tälle hyvin jouhevaa ja yksityiskohtia ja toimivuutta vielä parantavaan suuntaan tapahtuvaa hiomista

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

puurakentaminenhan on noussut jo aikaisemmin vahvasti esille ja puustahan saadaan sekä asuin että vapaa aikakäyttöön viihtyisiä ja luontoon hyvin soveltuvia rakennuksia

kuusamon tilanne siellä nyt päättävien osalta minusta on hyvin valaiseva näin pitää toimia

myöskin työllisyyskoulutuksen osalta sinne on resursseja saatu ihan kohtuullisesti ja ammatillisen koulutuksen väki väittäisin näin taitaapa olla tyytyväisintä kautta aikojen nyt siihen omaan tilanteeseensa

puuraaka ainetta meillä riittää ja puuta valmistavat sahat ja yritykset työllistävät koko maassa väkeä hienosti

toivotaan että nämä energiatehokkuuteen liittyvät asiat eivät tulisi ongelmaksi hirsirakentamisessa

itselleni läheisin on oulangan kansallispuisto ja sen vaikutusarvot ovat näistä puistoista kaikista suurimmat

arvoisa herra puhemies

tässä on kysymys eu jäsenyyteen liittyvästä asiasta ja käsittääkseni tässä haetaan nyt konkretiaa miten tutkintoja voidaan euroopan piirissä vertailla keskenään ja miten voidaan aikaisemmat opinnot lukea hyväksi sitten kun kansalainen siirtyy maasta toiseen etteivät ne menisi hukkaan vaan voitaisiin tavallaan siltä pohjalta jatkaa eteenpäin

luvut ovat suuria ja kun tiedetään että oulangan kansallispuiston vieressä rajan takana pilkotuksen takana niin kuin paikallisesti sanotaan on niin ikään luonnonkaunis paanajärven puisto joustavilla viisumijärjestelyillä ja palveluja myöskin siellä rajan takana edelleen kehittämällä tällä yhteispuistolla on lähes rajattomat mahdollisuudet

esityksen tavoitteena on lisätä tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta säätämällä tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

tavoitteena on parantaa tutkintojärjestelmän toimivuutta ja selkeyttä kuvaamalla suomalaiset tutkinnot ja muut osaamiskokonaisuudet yhdenmukaisella ymmärrettävällä ja vertailukelpoisella tavalla sekä yhtenäistämällä samalla käytettäviä käsitteitä

esityksen tavoitteena on myös lisätä suomen tutkintojärjestelmän tunnettuutta ja helpottaa siten kansainvälistä liikkuvuutta suomesta ulkomaille ja ulkomailta suomeen

arvoisa puhemies

uutta luonnonsuojelulakia säädettäessä odotan paikallisen väen näkökulmasta että matkailun porotalouden kalastuksen ja metsästyksen paikallisetkin tarpeet otetaan huomioon

ensinnäkin helpottaa koulutusjärjestelmässä liikkumista määrittelemällä tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien väliset suhteet ja toisekseen on tavoitteena edistää siirtymistä jatko ja lisäopintoihin ja tehostaa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tutkintojärjestelmän sisällä liikuttaessa ja tukea näin elinikäis tä oppimista

luotan eduskunnan kykyyn päättää laista jonka perusteella kansallispuisto ja paikallinen väestö ja elinkeinot voivat elää vuorovaikutuksessa ja rakentavassa yhteistyössä

tässä toteuttamisessa on oikeastaan kolme vaihtoehtoa

ensinnäkin voidaan luoda kokonaan tästä eurooppalaisesta järjestelmästä riippumaton kansallinen viitekehys toisekseen voidaan laatia kansallinen viitekehys eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen pohjalta sitä jossain määrin hyödyntäen taikka sitten kolmanneksi käytetään eurooppalaista tutkintojen viitekehystä sellaisenaan kansallisen viitekehyksen perustana

varmaankin nämä kaksi jälkimmäistä vaihtoehtoa voisivat olla se pohja jolla me sitten tämä ratkaisu tehdään ainakin itsestä noin ensilukemalla vaikutti siltä

kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies kun tämän esityksen kävi läpi niin tässä kyllä on hyvä pyrkimys ja tällä on yhteiskunnallisia vaikutuksia kansallisesti ja myöskin euroopan unionin tasolla

siellä on hienosti toimittu ja siinä on myöskin oulangan biologinen asema ihan yhteydessä sitäkin yhteistyötä voidaan lisätä

siellä kyllä näkyvät kaikki eri koulutustasot ja melkeinpä tutkinnotkin mitä missäkin voidaan suorittaa että jos joku haluaa tiiviin paketin suomalaisesta koulujärjestelmästä niin suosittelen tämän hallituksen esityksen lukemista

tuo vaan olisi semmoinen mielenkiintoinen hanke selvittää mihin tuo kansallispuisto pystyisi jos me saisimme sen tien sellaiseen kuntoon että sinne voidaan kunniallisesti mennä kaikkina vuodenaikoina että ei sen tien takia reissua jätettäisi tekemättä

uida

puheenvuoro edusta ja

pois

hajavesiasetukseen liittyvät kysymykset ovat kiihdyttäneet tunteita jo pitempään kentällä ja taas tänään tämän välikysymyskeskustelun myötä eduskunnassa

tämän asetuksen valmistelu juontaa lipposen toisen hallituksen ja ministeri hassin työhön josta asetus katettuna tuli vanhasen ykköshallituksen käsiteltäväksi ja muutosesityksistä huolimatta se tuli yksioikoisesti myös päätökseksi

nyt tehtävä ympäristönsuojelulain muutos siihen liittyvä joustavuus annettu vapautus investoinnista tai jatkettu siirtymäaika sekä kuntien ohjeistuksen tehostaminen ja siihen liittyvä tiedotus toivottavasti hälventävät epäluuloa ja epätietoisuutta asiaa kohtaan

asian vellominen on saatava päätökseen järkevän valiokuntakäsittelyn myötä

uuden lain pohjalta jätevesiasetuksen toimeenpanoon tulee kaksi vuotta lisää aikaa ja omalla perustelulla vielä neljä vuotta

tarvetta on sekä yhteishankintoina toteutettaviin keskitettyihin kunnallisiin jätevesiviemäreihin että maakunnallisiin siirtoviemäreihin

yksi kiireinen siirtoviemärihanke on perämeren rannalla yli iin iin haukiputaan kuntien jätevesien johtamisessa oulun taskilaan

asenteelliseen vastustukseen ei mielestäni kansanedustajilla eikä muullakaan väestöllä veden äärellä ole nyt aihetta

tavallinen kolmen kaivon imeytysjärjestelmä on yleisin toteutustapa vakinaisen asutuksen osalta ja umpisäiliö plus imeytys vapaa ajan asuntojen osalta

kustannukset eivät ole kohtuuttomia ja kysymys on meidän kaikkien yhteisestä edusta

väestörakenteestamme johtuvaan huoltosuhteemme hälyttävään kehitykseen meidän on ja hallituksen on tullut reagoida ja paneutua

vanhasen toisen hallituksen esitys pidentää ihmisten työuria aivan kuten ryhmäpuheessamme todettiin molemmista päistä

eläkkeelle siirtymisen ikä on toinen puoli toimista työuran loppupäässä

työuran alkupäässä hallitus on tehnyt lukuisia kehittämistoimia

nyt välitarkastuksessa nuorten työuran alkamisen nopeuttamiseksi ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja lisätään opintojen aloittamisikää alennetaan opintoja nopeutetaan ja nuorten työllistymistä parannetaan

toinen puoli liittyy työolojen kehittämiseen työssäjaksamisen edistämiseen ja työn sisällölliseen uudistamiseen erityisesti työuran loppupuolella

työhyvinvoinnista kokonaisuudessaan tässä on kysymys

työuran jatkaminen kehittää samalla yrityksissä hiljaisen tiedon siirtymistä jonka puuttumista monesti päivitellään

olen osaltani valmis sopeutumaan työuran jatkamiseen ja oman varhaiseläkkeelle siirtymiseni lykkäämiseen

toki odotan yhteiskunnalta että saisin toivoa milloin töitä teen ja milloin vietän vapaata ja teen samalla kotitöitä marjastan kalastelen käyn jahdissa ja lenkillä välillä rukalla hiihdellenkin

eläkeratkaisuissa jo sovitut sopimukset tulee viedä sovitulta pohjalta myös käytäntöön

luotan siihen että rantalan kolmikantainen työryhmä löytää juuri meille sopivat keinot työuran jatkamiseen

hallituksen ja työmarkkinaosapuolten sopimuksesta olen äärimmäisen tyytyväinen josta lausun osapuolille lämpimän kiitoksen

ilahtunut olen myös siitä että onnistuimme saamaan oulusta haukiputaan kautta iihin menevän siirtoviemärin toteutuskohteisiin